arvoisa puhemies

vaikka viime vuosina selvitykset ovat osoittaneet esimerkiksi psykososiaalisen tuen lievää paranemista ainakin peruskoulujen osalta se on kuitenkin riittämätöntä ja maantieteellisesti epätasaisesti jakaantunut

yhteisöllisen opiskeluhuollon ennalta ehkäisevä tuki ja oppilas ja opiskelijahuollon palveluiden riittävyys vähentävät paineita oppilaiden ja opiskelijoiden siirtämiseen erityisopetukseen sekä psykiatristen palveluiden ja lastensuojeluasiakkuuden tarvetta

esityksen mukainen koulupsykologi ja kuraattoripalveluiden saaminen myös toisen asteen opiskelijoille olisi merkittävä parannus sillä erilaiset mielenterveyden tai tunne elämän ongelmat ovat kaksi kertaa yleisempiä nuoruudessa kuin lapsuudessa

jos lapselle ja hänen perheelleen tarjotaan riittävästi tukea jo ennen koulun aloittamista voidaan merkittävästi vähentää koulussa tarvittavia tukitoimia ja luoda lapselle onnistumisen kokemuksia koulua aloitettaessa

arvoisa puhemies

vaikka koulu ja opiskeluterveydenhuollosta säädetään edelleen terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä tuo laki lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin psykologi ja kuraattoripalvelut jotka meillä jo on esi ja perusopetuksessa

kiireellisissä tapauksissa keskusteluun olisi päästävä jo samana tai seuraavana päivänä

kunnille tähän seitsemän päivän haasteeseen vastaaminen on aika kova tavoite mutta on selvää että silloin kun lapsen tai nuoren mieli järkkyy ei ole aikaa hukattavaksi

esityksen arvioidaankin aiheuttavan merkittäviä kustannussäästöjä kunnille pidemmällä aikavälillä sillä ongelmien kasautuessa ja syventyessä myös niiden hoitokustannukset kasvavat merkittävästi

yhtenäinen oppilas ja opiskelijahuoltolaki turvaa tuki ohjaus ja terveyspalveluiden toimivuutta ja edistää opiskelijoiden oppimista tutkinnon suorittamista ja siirtymistä terveenä aikuisena työelämään

vastaus siihen tehostamiseen löytyy varmaankin näistä uusista kustannustehokkaista toimintatavoista tai palveluprosessien virtaviivaistamisesta jolloin tehtävistä voidaan sitten pienemmin kustannuksin selvitä

arvoisa puhemies

otetaan esimerkki ikäihmisistä

työeläkeindeksit puolitetaan vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta heikennetään takuueläkkeen toivottu korotus vesitetään eläkeläisten asumistuen heikennyksellä

suuri joukko ikäihmisiä ajautuu todelliseen köyhyysloukkuun ja joutuu miettimään ostaako ruokaa vai niitä lääkkeitä kun molempiin ei enää raha riitä

kysymykseni hallitukselle kuuluukin

otan esimerkiksi varhaiskasvatuksen jonka osalta hallitusohjelma on erityisen paha pettymys etten sanoisi että kaikkein eniten pettymystä tulee juuri tässä kohtaa

missä ovat hallitusohjelman kirjaukset varhaiskasvatuslain seuraavista uudistusaskelista joita sivistysvaliokuntakin edellytti ei kovin monta kuukautta sitten

nyt hallitusohjelmassa esitetään esiopetuksessa olevan lapsen päivähoidon korvaamista edullisempana kerhotoimintana

on myös syytä huomata että mitä enemmän ryhmässä on lapsia sitä enemmän sairaudet tutkitusti lisääntyvät ja tätä kautta myös vanhempien työstä poissaolot vaikka hallitus nimenomaan haluaisi lisätä niitä työssä läsnäoloja

suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja ne heikentävät heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista jota haluaisimme nimenomaan lisää

koulutuksen tulevaisuus aiotaan hallitusohjelmassa turvata modernisoimalla digitalisaatiolla ja uudella pedagogialla jotka ovat sinänsä oikein hyviäkin asioita

ja vaikka seinien määrää ja oppilaitosten verkostoa ja niiden hallintoa optimoimalla voidaan säästöjä jonkin verran saada johtavat näin suuret leikkaukset kuitenkin viime kädessä ja vääjäämättä opetusryhmien koon kasvuun sillä valtaosa kasvatuksen ja koulutuksen kuluista koostuu nimenomaan opetushenkilöstön palkoista

digitaaliset oppimateriaalit ja niihin liittyvä uudenlainen pedagogia ovat toki tulevaisuutta mutta ne eivät voi kokonaan korvata perinteisiä menetelmiä ja kirjoja eli tuskin oppimateriaalikuluissakaan säästöä loppujen lopuksi tulee päinvastoin

aapisia tarvitaan edelleen

arvoisa puhemies

kolmas huoleni koskee maamme lukemattomia kuntien viranhaltijoita joista moniin kohdistuu ikään kuin kiusallaan samojen ihmisten taholta lukemattomia selvityspyyntöjä samoista asioista jatkuvia valituksia ja lopulta jopa rikosilmoituksia yleensä aivan perusteettomasti

viranhaltijoiden oikeusturvaa virkatehtävissä toimimisessa tulisikin parantaa

on aivan kohtuutonta että nämä henkilöt joutuvat näistä asioista huolta kantamaan ja työpäiväänsä niiden takia tuon tuostakin ylitöinä jatkamaan

osa aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten ryhmät voivat olla myös suuremmat kuin kokopäivälasten ja näin ollen yhdenvertaisuus eri kunnissa asuvien lasten ja perheiden välillä vaarantuu

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus on ristiriidassa myös ykn lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa sillä se ei turvaa jokaiselle lapselle yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaiseen varhaiskasvatukseen koska lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa työmarkkina aseman mukaan

jos taas määrittely ja päättäminen tapahtuu kuntahallinnossa lisää se merkittävästi byrokratiaa ja viranomaisharkintaa eikä sen vuoksi tuota noita säästöjä ja myöhempinä vuosina voi korjaavia kustannuksia aiheuttaa kovastikin paljon

osapäivähoito myöskin johtaa ryhmien vaihtumiseen ja osaviikkoinen hoito tarkoittaa sitä ettei enää ole mahdollista turvata varhaiskasvatuksen pysyvyyttä ja säännöllisyyttä

esitys myös uhkaa heikentää lapsen osallisuutta ryhmässä

vaikka kokopäivähoitoa on jatkossakin mahdollista saada perustellusta syystä nostaa se kuitenkin kynnystä hakea kokopäivähoitoa niiden perheiden kohdalla jotka siitä eniten hyötyisivät

näin ollen ehdotankin edellä olevan perusteella että lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies

on todella hienoa että myös ne nuoret työttömät ja koulupudokkaat jotka ovat vaarassa syrjäytyä pääsevät tämän lisätalousarvioesityksen myötä toimenpiteiden piiriin

on selvää että meillä ei ole inhimillisesti varaa siihen että lukuisat nuoret ihmiset aloittavat itsenäisen elämänsä ilman paikkaa maailmassa ikään kuin tyhjän päällä

esimerkiksi varsinais suomessa josta itse tulen on aivan liian vähän näitä ammattikoulupaikkoja suhteessa asukaspohjaan ja toisaalta suhteutettuna muun maan koulutuspaikkoihin

minä toivonkin että ministeriöt ovat yhteistyössä näitä ongelmia ratkottaessa ja toivottavasti tämä hallitusohjelmassa mainittu kolmen ministeriön työryhmä löytää ratkaisuja myös näiden asioiden työllisyys ja koulutuspolitiikan paremmaksi yhteensovittamiseksi

alkoholi on myrkky

alkoholi on myös yleisin työikäisten kuolinsyy

se aiheuttaa riippuvuutta

juomatapana humalajuominen on lisääntynyt ja se on meillä kansainvälisesti poikkeuksellisen yleistä

tämä pitkä lista alkoholin haitoista ja suomalaisten juomatottumuksista osoittanee itsestäänselvästi sen että alkoholiin liittyvä lainsäädäntö todella kaipaa tiukennuksia

onkin erittäin tervetullutta että tämän alkoholimainonnan rajoitusesityksen lisäksi myös alkoholilain kokonaisuudistus ja alkoholiveron korotus ovat ministeri huovisen mukaan tulossa eduskunnan käsittelyyn vielä tällä kaudella

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää niitä tilanteita joissa mainonnalle erityisen alttiit lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle omassa elinympäristössään vaikkei se erityisesti lapsille suunnattua olisikaan

alkoholin mainonta yleisillä paikoilla kielletään esimerkiksi bussipysäkillä mainostauluissa ja liikennevälineissä mutta myymälät ja ravintolat saavat tuotteitaan tiloissaan mainostaa

ikävä kyllä alkoholin mainonta olisi edelleen sallittua urheilu ja muissa yleisötilaisuuksissa

urheilussa etenkin jääkiekossa pyörivät suuret olutfirmojen sponsorirahat joita ilman seurat eivät ilmeisesti pärjää pääsivät ratkaisemaan asian ikävä kyllä

mietojen alkoholijuominen mainonta olisi kiellettyä muun muassa pelien arpajaisten ja kilpailujen yhteydessä verkkomediassa vaikka muu verkkomainonta onkin alkoholin osalta sallittua

arvoisa puhemies

tulee todeta että tämä esitys uhkaa heikentää lapsen osallisuutta ryhmässä koska tämä epäsäännöllinen muutamana päivänä viikossa tapahtuva toiminta johtaa siihen että lapsi ei enää koe olevansa osallinen vaan voi altistua ulkopuolisuuden kokemukselle

myöskin todettiin että tämän osaviikkoisen varhaiskasvatuksen pitäisi olla vain poikkeustapauksissa käytössä koska tosiaankaan nämä lapsen kasvulle kehitykselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet eivät silloin toteudu

asiantuntijoista voisi viitata tähän thln lastenpsykiatriin jukka mäkelään joka kiinnitti sivistysvaliokunnan lausunnossa huomiota siihen että ehdotus tulee vähentämään suomalaislasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja käynnistämään syrjään joutumisen kierteen uusille lapsille

uuden lain myötä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle keskeiset lapsiryhmät muuttuvat epävakaammiksi ja tämä on mielestäni se kaikkein ikävin asia tässä lapsiryhmät muuttuvat epävakaiksi

tämä on erittäin erittäin huolestuttavaa lasten kehitykselle puhumattakaan sitten näistä tasa arvonäkökohdista joita esimerkiksi edustaja biaudet toi esille tai siitä suuresta eriarvoisuudesta mitä lasten ja perheiden välillä aiheutuu siitä kun eri kunnissa tulee olemaan erilaista kohtelua ja kun riippuen siitä onko lapsi kokopäivä vai osapäivähoidossa hänen lapsiryhmänsä on erikokoinen

arvoisa puhemies

mielenterveysongelmat ja huostaan otetut lapset koska näillä kahdella asialla on poikkeuksellisen suuri sekä taloudellinen että inhimillinen vaikutus ja merkitys

osittain syitä löytynee työelämästä

masennuksen yleistymisen ja pitkittymisen syynä ovat työelämän ongelmien lisäksi myös masennuksen hoitokäytännöt jotka aiheuttavat turhaa työkyvyttömyyttä

arvoisa puhemies

myös psykoterapiaa pitäisi olla enemmän ja nopeammin tarjolla

jos masennuksen hoitoon otettaisiin aktiivisempi asenne saataisiin masennukseen johtavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä asiantuntijoiden mukaan jopa puolitettua ja samalla työurat voisivat pidentyä merkittävästi aivan niin kuin hallitusohjelmassakin sanotaan

valiokunnan saamissa monissa lausunnoissa tuotiin esiin huoli siitä että maksujen kaksinkertaistaminen johtaisi siihen että toimintaan osallistuisi nykyistä vähemmän lapsia ja muun muassa vanhempien täysiaikainen työelämään osallistuminen vaikeutuisi